pitkän aikavälin maltilliset työmarkkinasopimukset ovat nekin tärkeämpiä kuin lähteä tällaisella hallituksen hyvin epävarmalla keinovalikoimalla nopeasti ja vähän väkivalloin leikkaamaan palkkoja

edustaja hongisto ja muutama muukin edustaja on pohtinut tässä onko rasismilla keskustelussa jotain toista ääripäätä ja kuvitteleeko se ääripää olevansa jotenkin parempi

todellakin niin kuin edustajat ovat tuoneet esille ilmastopolitiikassa ja ilmastonmuutoksessa on kysymys elämästä ja kuolemasta ja siitä miten me varmistamme mahdollisimman hyvät mahdollisuudet ihmiskunnalle ylläpitää hyvinvointia ylläpitää maatalouden tuottavuutta ja kannattavuutta varmistaa ruokaturva eri puolille maailmaa ja varmistaa taloudellinen hyvinvointi

jos meillä on avoin läpinäkyvä oikeusvaltio poliittinen järjestelmä niin se myös ennalta ehkäisee ettei tällaista korruptiota jatkossa pääse syntymään

nuoret ovat itse aktiivisia ja nyt pitää vaan varmistaa se kun tällä hetkellä yritykset eivät pysty työllistämään riittävästi miten julkinen valta voi tarjota sitten mielekästä tekemistä

arvoisa puhemies

lopuksi

itse asiassa se että torjuu rasismia tarkoittaa juuri sitä että uskoo ihmisten yhdenvertaisuuteen ja tasa arvoon ja rasisti se on se joka haluaa syrjiä muita ihmisiä asettaa itsensä muiden yläpuolelle

eli se luo luottamusta yhteiskuntaan jolloin luottamus on aidosti tiedon varassa eikä pelkästään oletusten ja toiveiden varassa mitä se oli vielä pitkälti muutama vuosikymmen sitten koska kansalaisille ei esimerkiksi tietoja ulkopolitiikan perusteista sinänsä ehkä ymmärrettävistä syistä annettu niin laajalti kuin nykyaikaisessa modernissa oikeusvaltiossa kuuluu antaa

mielestäni tämä ajatus koulutustakuusta on paljon mielekkäämpi tapa esimerkiksi pohtia asiaa kuin se että velvoitettaisiin oppivelvollisuusiän nostamisella nuoria olemaan koulujärjestelmän piirissä vaan enemmänkin annetaan takuu sille viranomaispuolelle varmistaa että nuoret saavat koulutuspaikan

merkittävin tuloeroja aiheuttava tekijä suomessa ei siis suinkaan ole liian alhainen korkeiden työtulojen verotus vaan se että kaikkein suurinta tulotasoa nauttivat maksavat tuloistaan lähinnä vain pääomatuloveroa

voisitteko kerrankin kunnolla vastata siihen että kun te leikkaatte näin paljon koulutuksesta ja sitten pakkolait vaarantavat myös ilmapiiriä niin näettekö itse että te syötte näitä tulevaisuuden eväitä

teidän omissa taustalaskelmissanne on arvioitu että ei voida tietää sairauspäiväleikkurin tehoa ja on jopa niin että esimerkiksi hämeenlinnan kaupungissa kokemukset osoittavat että kun esimies voi myöntää pitempiä sairauspoissaoloja niin menot ovat pienentyneet ja luottamus on parantanut järjestelmän tehokkuutta luottamus on usein parempi

kun vasemmistoliiton ryhmäpuhuja edustaja kontula sanoi että meidän pitäisi miettiä sitä olemmeko jo antaneet periksi ja sen takia puhutaan ilmastonmuutokseen sopeutumisesta niin on syytä sanoa että ilmastonmuutokseen sopeutuminen on täällä jo tänään joka tapauksessa

siksi on tosi tärkeätä nyt tunnistaa se että iso osa ihmisten motivaatioiden kyseenalaistamisesta ja erilaisten tämmöisten väärien väitteiden esittämisestä mitä edustaja arhinmäki on tuonut esille vääristää keskustelua

siksi seuraavan hallituksen tulevaisuuspoliittisen selonteon aiheena tulisi olla tuloerojen kaventaminen ja köyhyyden vähentäminen

kyllä starttirahankin kehittämistä siihen suuntaan että pk yritykset voivat työllistää joillain aloilla on mahdollisuuksia työllistää jo nyt ihan oikeisiin työpaikkoihin mahdollisimman paljon nuoria näitä kaikkia eri keinoja pitää nyt miettiä ja ajoissa

sitten lopuksi haluaisin korostaa sitä että jos me edellytämme esimerkiksi eu jäsenyyshakemusprosessissa bulgarian romanian ja turkin kaltaisilta mailta korkeita standardeja korruptionvastaisessa työssä ja muutenkin ihmisoikeuksien turvaamisessa niin myös meillä pitää olla kaikilta osin silloin tällaisen lainsäädännön kunnossa

vihreä eduskuntaryhmä pitää opposition välikysymystä arvokkaana tilaisuutena käydä kriittistä keskustelua suomalaisen yhteiskunnan tilasta

vero ohjaus on jatkossa erityisen tärkeää päästövähennyksien saavuttamiseksi päästökauppasektorin ulkopuolella kuten liikenteessä asumisessa jätehuollossa maataloudessa ja palveluissa

tämä on toivotaan toivotaan ajattelua jossa ainoa varma asia on se että julkisen sektorin kysyntä laskee ihmisten palkat laskevat mutta työpaikkojen lisääminen on täysin sen varassa että kaikki ne rahat jotka siirretään suuryritysten tulokseen toisivat työpaikkoja ja todennäköisesti iso osa niistä menee osinkoihin ja jopa ulkomaille

suomen on määrätietoisesti tavoiteltava asemaa vihreän teknologian edelläkävijänä jotta tavoitteet kymmenistätuhansista uusista viherkaulustyöpaikoista voivat toteutua

jaamme välikysymyksen huolen tuloerojen viime vuosikymmenten kasvusta

sinivihreä hallitus on osoittanut tehneensä töitä kasvaneiden tuloerojen kaventamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi

siinä mielessä se että täällä edes harkitaan sitä miksi nyt tehdä täsmällisiä rajauksia ja kyseenalaistetaan se on hämmentävää koska me emme voi toimia tällaisen avoimen oikeusvaltion puolestapuhujina kovin uskottavasti muissakaan asioissa jos me emme ole poliitikkoina oman rahoituksemme osalta sitä valmiita tekemään

erilaiset paikallisten sääolojen muutokset ovat sellaisia että tutkijat arvioivat että me olemme jo siirtymässä ellemme ole jo siirtyneet epävakaiseen äärimmäisten sääilmiöiden aikakauteen jossa tulee kustannuksia ja joka aiheuttaa ruokaturvan heikentymistä

eli oikeusvaltiossa viranomaiset päättävät tällaiset asiat ja meidän tehtävämme on olla keskenämme ihmisiksi ja olla leimaamatta toisiamme ja varmistaa että kaikki ovat osallisia

svenska riks kraks rupeen riisuakseen tukensa

vastaaviin uudistuksiin on päästävä myös asumisen jätehuollon ja yhdyskuntarakenteen puolella joissa veroista vielä puuttuu ilmastosidos

sitten lopuksi vielä yksi erityishuomio tähän kokonaisuudistukseen

veropolitiikassa on myös puututtava harmaaseen talouteen ja mitä pikimmin suomessa on siirryttävä erityisesti rakennusalalla käännetyn arvonlisäveron käyttöön

tämän työryhmän on syytä miettiä vaalikampanjan aikataulua pohtiessaan myös sitä mikä on takaraja vaalirahoitukselle koska jos näitä avustuksia lahjoituksia tulee vaalien jälkeen niin siinä ollaan hyvin lähellä jo lahjontaa

isojen infrahankkeiden rahoitus ei voi olla toistuvien viime hetken neuvottelujen varassa

näin ollen kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja eu tasolla lähdetään siitä että kaikki maat sitoutuisivat yhä voimakkaammin ponnisteluihin sen varmistamiseksi että talouskasvu ja taloudellinen hyvinvointi ja monien valtioiden olemassaolokin on ylipäätään mahdollista jatkossa ja että sitä voidaan kehittää mahdollisimman johdonmukaisesti

siksi olemme ehdottaneet että seuraaviin hallitusneuvotteluihin valmistellaan vaihtoehtoisia pitkäjänteisempiä tapoja hoitaa valtakunnan perusinfrastruktuurin rahoitus

siihen on asetettava selkeät pelisäännöt

kun vaalikampanjalle asetetaan myös alkuajankohta niin on selvää että sitä ennen ei voi ottaa sellaista rahaa vastaan joka selkeästi liittyisi vaalikampanjaan tai jolla voidaan katsoa olevan silloin sitoumuksia antavaa elementtiä

kaikki näyttö osoittaa että mitä nopeammin toimia tehdään mitä kustannustehokkaammin ne suunnitellaan lyhyellä aikavälillä niin että niistä saadaan paras hyöty pitkällä aikavälillä vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa kaikki tutkimukset osoittavat että tämä on myös taloudellisesti järkevintä

yhteisiä varojamme ei kannata tuhlata liiketaloudellisesti kannattamattomaan toimintaan varsinkaan jos se ei ole edes ympäristöllisesti kestävää

yliopistojen taloudellisen autonomian toteuttaminen ja rahoituksen vahvistaminen osaltaan parantavat suomen edellytyksiä menestyä kansainvälisessä kilpailussa

eli tähän suuntaan suomi toimii kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa että kaikki maat sitoutuisivat omien kykyjensä mukaan suurempiin päästövähennystavoitteisiin ja samalla kun maailma myös sen kioton toisen velvoitekauden ulkopuolella on yhä enemmän panostamassa ympäristöteknologiaan niin cleantech on myös menestymisen mahdollisuus

nopeammilla ja paremmilla raideyhteyksillä voimme korvata todennäköisesti yhä kannattamattomammaksi tulevan lyhyiden etäisyyksien lentoliikenteen

nykyisestä tieverkos ta voimme saada enemmän tuottavuutta irti ja vähentää päästöjä älyliikenteen valjastamisella joukkoliikenteen kehittämiseen ja liikenteen ruuhkien purkamiseen

taloustaantuma pakottaa yhteiskunnat uudistumaan ja löytämään uusia kasvualoja joiden avulla ne nousevat menestymään taantuman jälkeisessä maailmassa

arvoisa puhemies

en ole sosialidemokraatti mutta sanoisin hallituspuolueiden edustajille kuitenkin sellaisen viestin että se kertoo myös jotain ihmisestä miten vastaa itselleen esitettyyn kritiikkiin

haluan ensiksi yleisellä tasolla aloittaa siitä että moderniin tasa arvoajatteluun kuuluu yhtä lailla niin naisten kuin miestenkin oikeuksien vahvistaminen ja kuten tässä tapauksessa myös lasten aseman vahvistaminen

eu arvioi omalta osaltaan tänä keväänä mahdollisuuksiaan kiristää päästövähennystavoitteiden toteutumista ja varmistaa että hiilen hinta päästökaupassa on sellainen että se kannustaa nopeasti vähäpäästöisiin vihreän talouden investointeihin

toisaalta kansainväliset ilmastovelvoitteet väistämättä johtavat siihen että tulevaisuudessa yhteiskuntien menestys on matalahiilisen yhteiskunnan rakentamisessa ei peräpeiliin katsomisessa eikä silmien kiinni laittamisessa

meille oli myös tärkeää varmistaa että nämä suojelurahat eivät ole pois etelä suomen metsiensuojelusta tai muusta luonnonsuojelusta vaan aidosti lisäävät luonnonsuojelun määrärahoja

arvoisa puhemies

suomea pitää uudistaa mutta nyt on kysymys siitä tehdäänkö maltilla sellaisia uudistuksia joissa vaalitaan arvokkaita asioita hyvinvointiyhteiskuntaa ihmisten edellytyksiä päästä työelämään ja lasten koulutusta

nämä eivät ole pois toisiltaan vaan ne eri elämänalueilla parantavat miesten mahdollisuuksia tehdä sellaisia valintoja mitä miehet eivät ole aikaisemmin voineet tehdä yhteiskunnan paineista tai rakenteista tai mistä tahansa johtuen ja naiset voivat tehdä enemmän sellaisia valintoja mitä he eivät ole aikaisemmin voineet tehdä

hiilen hinnan alhaisella tasolla päästökaupassa on monenlaisia negatiivisia vaikutuksia päästökaupan toimintaan ja se vaikuttaa osaltaan myös siihen että fossiilisten polttoaineiden poltto on ollut kannattavampaa kuin etukäteen arvioitiin

hallitus panostaakin ilmastonmuutoksen torjuntaan lisäämällä merkittävästi tukea uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuushankkeille

kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen kannalta kaikkein parasta olisi se että koko eun tasolla hiilen hinta olisi riittävän korkealla jotta niitten kannattavuus lähtisi nousuun

isien perhevapaiden käytön lisääminen esimerkiksi kokonaisuudessaan kun isät ovat enemmän osallisia lastenhoidossa helpottaa naisen paluuta työelämään ja vanhemmuuden kustannusten jako poistaa nuoriin naisiin työmarkkinoilla kohdistuvan syrjinnän kun nämä kustannukset eivät kohdistu naisvaltaisille aloille korostetusti

meillä on isoja mahdollisuuksia metsäenergiassa uusiutuvassa energiassa laajemmin tuulivoimassa pienimuotoisissa kotitalouskohtaisissa sähköntuotannon ratkaisuissa ja meidän kannattaa eu tasolla edistää näitä vihreän talouden investointeja edistävien hiilen hinnan syntymistä

tällöin tekosyyt tehottomille ympäristötuille eivät enää voi riittää vaan ympäristötukien on mahdollisimman tehokkaasti parannettava itämeren ja muiden vesistöjemme tilaa

ja miten se voi olla uudistamista että naisten työmarkkina asemaa ja päivähoitoa heikennetään niin että naiset jäävät yhä enemmän kotiin

tämäntyyppisiä win win tilanteita meillä on paljon ja meidän pitääkin lähestyä näitä asioita siitä näkökulmasta että tasa arvolla aidosti edistetään ihmisten eri elämäntilanteissa tapahtuvien epäoikeudenmukaisuuksien poistamista voisi sanoa joita meille edelleen tulee sen takia että meillä on edelleen rakenteissa tällaista vanhakantaista sukupuolijakoa ja toisaalta sitten tässä tapauksessa myös lasten oikeuksien kannalta rajallisuutta

haluaisin myös korostaa sitä että sosiaalistakin vanhemmuutta on tuettava ja vahvistettava niin kuin teimme samaa sukupuolta olevien sisäistä adoptiota koskevan lain luomisessa

arvoisa puhemies

hallituksen toimista muun muassa ilmastolain valmistelu tähtää siihen että ilmastolailla saataisiin semmoinen ohjausjärjestelmä jossa päästövähennysten toteuttaminen olisi sektorien välillä mahdollisimman hyvin yhteen sovitettu mahdollisimman kustannustehokasta tarkasti seurataan tietoa toteutetuista toimista ja mahdollisista täsmentävistä toimista ja erityisesti siis päästökauppasektorin ulkopuolella saataisiin fiksumpia käytäntöjä nopeammin käyttöön ja siten se olisi väline myös tähän maailmaan jossa päästövähennystavoitteiden tasoa pitäisi nostaa vaikka sinällään päästövähennystavoitteista päätetään erikseen

sekin vahvistaa lapsen oikeuksia mutta tässä tapauksessa käänteisesti myös biologisten vanhempien biologisen isän asemasta on pidettävä huolta ja nämäkään eivät ole pois toisiltaan vaan ennen kaikkea yritetään mahdollistaa ihmisille elämä monimuotoisissa erilaisissa perheissä erilaisissa tilanteissa nykyään että kaikki ihmiset jotka haluavat lapsista välittää saavat olla heidän elämässään osallisina

on tärkeää varmistaa että kunnat pystyvät järjestämään riittävät resurssit peruspalvelujen tason ylläpitämiseen ja tuen tarpeessa olevien ihmisten auttamiseen myös taantuman aikana

olemme pettyneitä siihen että budjettiriihessä ei pystytty toteuttamaan opintotuen indeksisidonnaisuutta

tosiaan jos me haluamme että isän asemaa vahvistetaan perheessä isät osallistuvat enemmän lastenhoitoon niin silloin isillä pitää olla myös isyyslakiasioissa aikaisempaa laajemmat oikeudet

se olisi ollut kohtuullista jo siksi että opiskelijaliikkeen kanssa yhdessä suunnitellusta kokonaispaketista toteutetaan nyt opintotuen ehtojen tiukentaminen opintojen nopeuttamiseksi

turvetuotannon osalta ministeri vapaavuori toi esille niitä näkökantoja jotka hallituksella on sen suunnitelmallisesta vähentämisestä

ajatus siitä että äidillä on mahdollisuus naisella on näin laaja mahdollisuus yksinoikeus arvioida sitä kuka on lapsen isä ei ole enää tästä maailmasta

raaka aineiden hinnannousu ja päästöjä entistä tehokkaammin rajoittavat ilmastosopimukset antavat kilpailuedun kestävää kehitystä suosiville yhteiskunnille